yhdyskuntarakennekriteerit kuvaavat puolestaan sellaisia kuntarajoista riippumattomia fyysis toiminnallisia alueita joiden osalta yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja maankäytön asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen vaatisivat edellä mainittuja asioita koskevan päätöksenteon kokoamista yhtä kuntaa laajemmalla alueella erityyppisten kuntien välisen kilpailun ja osaoptimoinnin vähentämiseksi sekä koko alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistamiseksi

se seikka että yliopistojen menot ovat viime vuosina kasvaneet nopeammin kuin tulot eräissä yliopistoissa on aiheuttanut isoja ongelmia

seurakunnathan tekevät todella hyvää ja monipuolista nuorisotyötä kaikkialla suomessa

henkilöstön työtehtävissä tapahtui henkilöstölle tehtyjen kyselyjen mukaan vain vähän muutoksia

juuri näillä kasvavilla kaupunkiseuduilla voidaan kansantalouden näkökulmasta saavuttaa kuntien yhdistymisessä kaikkein suurimmat hyödyt kun maankäytön asumisen ja liikenteen suunnittelu sekä niihin nivoutuva palveluverkko kuten koulut päiväkodit ja terveysasemat voidaan suunnitella asukkaiden kannalta mahdollisimman toimivasti ja myös taloudellisesti

näiden kuntaliitostutkimusten ja arviointien yhteisenä johtopäätöksenä voi todeta että kuntaliitosten edut ja hyödyt samoin kuin ongelmat ja haasteet ovat varsin riippuvaisia kuntatyypistä ja kuntatyyppien sisälläkin näkyvistä kulttuurisista ja toiminnallisista eroista

arvoisa puhemies

välikysymyksessä esitetty väittämä että kuntakarttaa ollaan piirtämässä pakolla herättää vastakysymyksen siitä mihin tuo väite perustuu

muun muassa nuorisoyhteistyö allianssi kampanjoi nyt voimakkaasti tämän puolesta ja myös muutamat muut puolueet ovat olleet tällä kannalla

arvoisa puhemies

tästä huolimatta henkilöstön kokemukset omista osaamisen kehittämismahdollisuuksista ovat kyselyjen mukaan olleet jonkin verran heikommalla tasolla kuin koko valtionhallinnon henkilöstön kokemukset keskimäärin

hallitusohjelmassa ei ole mainintaa siitä mikä olisi kuntien lukumäärä jatkossa puhumattakaan siitä että kuntauudistus olisi kirjattu perustuvan kuntien pakottamiseen

muita keskeisiä elementtejä ovat sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaki kuntien valtionosuus ja rahoitusjärjestelmän uudistus kuntalain kokonaisuudistus kuntien tehtävien arviointi sekä metropolialueen ratkaisut

tilanne on nyt kuitenkin parantunut ja aluehallintovirastoissa on jo saavutettu valtakunnallinen keskiarvo tältä osin mutta työtä on edelleen tehtävänä

nyt nähtävillä olevassa ehdotuksessa valtionosuusuudistukseksi kriteereitä on vähennetty päällekkäisyyksiä poistettu ja kriteerien sisällöt uudistettu tuoreeseen tilasto ja tutkimustietoon pohjautuen

toisaalta tiedämme että liian usein näissä sopimuksissa on päädytty betonoimaan vanhat toimintatavat palvelujärjestelmä ja organisaatio siten ettei todellista uudistumista ole vielä saatu aikaan

se voisi olla osa yhteiskunnallista opetusta kouluissa

en suinkaan usko että pelkästään äänestysikärajan laskeminen olisi ikään kuin joku taikakeino jolla nuorten aktiivisuutta saataisiin lisättyä mutta mielestäni kunnallisvaaleissa se olisi erittäin perusteltua koska siellä tehdään juuri niitä päätöksiä jotka läheisimmin vaikuttavat nuorten elämään

suomen alueiden erilaisuus huomioon ottaen rakennelaissa on mahdollista ja syytäkin säätää poikkeuskriteereistä ja mahdollisuudesta poiketa kriteereistä mikäli muutoin olisi saavutettavissa alueen kokonaisuuden kannalta riittävän vahva elinvoimainen kunta

hallitus tiedostaa erittäin hyvin sen että hyvät strategiset kuntaliitokset tarvitsevat onnistuakseen vahvaa yhteistä tahtotilaa ja henkilöstön ja luottamushenkilöiden sitoutumista uuden kunnan rakentamiseen

vaikka vanhentuneen ja vinoutuneen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen merkitsee isoja kuntakohtaisia muutoksia on kuntakentän palaute uudistukselle ollut rohkaiseva

toimiva yhdyskuntarakenne paitsi säästää ympäristöä myös vähentää asukkaiden ja yritysten työmatka ja asiointiliikkumisen vaatimaa aikaa ja kustannuksia lisää siis koko alueen viihtyisyyttä ja toimivuutta

verotuskysymykset luonnollisesti kuuluvat valtiovarainministerille mutta koska itse olen vastuussa tulliasioista ja tulli on käytännössä hoitanut näitä verotuskysymyksiä niin siksi vastaan tähän kysymykseen

tässä vaiheessa ei ole vielä edes ajankohtaista pohtia sitä kannustamisen ohjaamisen rajoittamisen ja määräämisen keinovalikoimaa jota uudistuksessa tultaisiin tarvitsemaan

arvoisa puhemies

lausuntokierroksen yhteydessä useat kunnat aivan perustellusti esittivät huolensa siitä että erityisesti sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksesta ei ole vielä tarpeeksi kunnilla tietoa

pulliainen viittasi

nykyisin voimassa olevassa edustaja kiviniemen tänne esittelemässä kuntajakolaissa nuo kaikki keinot ovat käytössä mutta mikä on niiden sisältö ja keskinäinen suhde se konkretisoituu paremmin ensi kevään aikana kun rakennelakia ryhdytään valmistelemaan kuntien kuulemisen jälkeen

tästä näkökulmasta kuluneen talven aikana on tehty valmistelutyötä siten että tulevien viikkojen aikana hallitus tekee tarpeelliset jatkolinjaukset näistä pääpiirteistä ja saattaa ne eduskunnan ja kuntien tietoon

kunta ja palvelurakenteita yhteen kokoamalla kuntien yhdistyessä on mahdollisuus poistaa toiminnoista päällekkäisyyksiä ja kohdentaa vapautuvat voimavarat palveluihin

palveluiden osalta toteutuneet liitokset ovat merkinneet kuntalaisille laajentunutta ja monipuolistunutta tarjontaa sekä erityispalveluiden saatavuuden kasvua

lainsäädännön mukaisesti on eussakin ikään kuin yleisesti omaksuttu toimintalinja

nyt todellakin oikeus on tehnyt päätöksen siitä että tuo ikään kuin korvausvelvollisuus vahingonkorvauksen muodossa tulisi myös tätä aikaisemmille tapauksille ja nyt haemme nimenomaan oikeudesta vielä linjausta siitä mihin saakka tuo vahingonkorvausvelvollisuus voisi ulottua ja mistä se katsottaisiin alkaneeksi ja mihin se katkeaisi

on todennäköistä että jo pelkän selvityksen kautta kuntien nykyisen ja tulevan tilanteen konkretisointi tulee rohkaisemaan kuntia selvittämään yhdistymisen mahdollisuuksia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kaikki tämä arviointi ja tutkimustieto jota eri tahot ovat kuntaliitoksista tehneet on arvokasta aineistoa tulevien kuntaliitosten toteuttamisessa

monin paikoin pitkin suomenmaata on käynnissä uusia selvityksiä kuntarakenteen eheyttämiseksi ja tähän omaan aktiivisuuteen hallitus haluaa kaikkia kuntia kannustaa

tavoitteena on saada kaikkialle suomeen muodostettua tulevaisuuden kannalta vahvat elinvoimaiset kunnat

ei ole oikeusvaltioperiaatteenkaan näkökulmasta täysin ongelmatonta jos nyt lähdettäisiin säätämään erityislainsäädäntöä jolla jopa kymmenen vuoden takaista verotusta lähdettäisiin muuttamaan

rakenteilla ja jo osittain valmiina ovat yhteiseen ratkaisuun perustuva sähköisten palvelujen ja asianhallinnan kokonaisuus sekä integraatiot näiden välillä

arvoisa puhemies

eli meillähän kunnat saavat hyvin vapaasti päättää siitä miten haluavat organisoitua koska meillä on isoja alueellisia eroja ja lain tasolla ei juurikaan ole määritelty niitä toimielimiä

hyvin lyhyelläkin aikavälillä tehostumista on voitu siis saavuttaa vaikka kuntaliitoksissa hyödyt nousevat tutkijoiden mukaan esiin vasta pidemmällä aikavälillä

pakkoliitoskeskusteluun uppoutumalla me harhaudumme yhdestä uudistuksen keskeisestä ydinkysymyksestä eli siitä miten turvaamme palvelut jatkossa

perustamisvaiheen jälkeen toimintojen yhtenäistämisellä tietovarantojen ja järjestelmien integroinnilla sekä henkilöstöresurssien käytön tehostumisella on saavutettu tietohallintomenoissa aleneva suunta

toteutus ratkaisee onnistumisen ja tuota toteutusta ei voi tehdä hallitus tai eduskunta sen voivat tehdä vain paikalliset päättäjät viranhaltijat ja asukkaat

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

siksi on tärkeää että jokaisessa kuntien yhdistymisselvityksessä käydään huolellisesti läpi juuri ne kohdat joissa kyseiset kunnat voisivat saada yhdistymisestä uutta kehittämisvauhtia taloudellista tehokkuutta ja parantaa mahdollisuuksien järjestää asukkaiden palvelut

viime aikoina on käyty tarkastusvaliokunnan kanssa keskustelua siitä uudistustarpeesta jonka mukaisesti jatkossa valtion tilinpäätöskertomus yhdistettäisiin toimenpidekertomukseen

eli yhä useampi kunta on uudistanut omia organisaatioitaan ja pyrkinyt entistä enemmän kokoa maan palveluita poikki hallintorajojen niin että ne paremmin kohtaisivat asukkaat ja tähän ilman muuta hallitus suhtautuu hyvin avoimesti

siksi on ymmärrettävää että valtioneuvoston toimivallan mahdollistava niin sanottu kaupunkiseutujen pakkoliitospykälä herättää hyvin vahvoja tunteita siitä huolimatta että tuossa nyt lausuntokierroksella olevassa lakiluonnoksessa tuo pakko on monen lukon ja korkean kynnyksen takana

kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki tulee olemaan merkittävä

arvoisa puhemies

meillä on käynnistymässä kuntalain uudistus ja siinähän juuri demokratia ja vaikuttaminen kunnanhallinto ovat niitä tärkeitä teemoja

paras uudistuksen hyvien kokemusten myötä olemme valmiita maksamaan kunnille yhdistymisavustusta valtionosuuskompensaatiota ja tukea varsinaisiin selvityskustannuksiin

tarkoitushan siinä on se että jos jatkossa eduskunnalla olisi käytössä toimenpidekertomus ja tilinpäätöskertomus yhtäaikaisesti se antaisi vielä paremmin ja laajemmin kuvan koko valtion toiminnasta ja varmasti monella tavalla olisi tarkoituksenmukaista

aluehallintovirastojen tehtäväkokonaisuutta tulisi selkeyttää toisaalta siirtämällä niille pääosa sivistystoimen alueellisista tehtävistä ely keskuksilta ja toisaalta lakkauttamalla aluehallintovirastoista poliisin vastuualueet poliisin laajan rakenneuudistuksen yhteydessä

kuntien yhdistymisosaamisen vahvistamiseksi kuntien strateginen yhdistyminen verkosto jatkaa työtään ja käynnistämme yhteistyössä kuntaliiton kanssa viimeisten vuosien aikana tapahtuneiden kuntien yhdistymisten kuntaliitoskohtaisen arvioinnin

joskin pidän tärkeänä sitä että jokaisella kunnalla pitää olla jatkossakin mahdollisuus itse hiukan organisoida toimintaansa sillä tavoin kuin on alueen kannalta tarkoituksenmukaista ja palveluiden kannalta mutta kannattaa myös käynnistää näitä ennakkoluulottomia uusia kokeiluja ja hakea niistä oppia

kuntien tietojärjestelmien yhteensovittaminen ja tietohallinnon kehittäminen ovat aikaisempien kuntaliitoskokemusten perusteella osoittautuneet tärkeäksi yhdistymisen tehtävälohkoksi ja se tarjoaa hyvät mahdollisuudet tehostaa uusien kuntien toimintaa

arvoisa puhemies

sivistystoimen tehtävien sijoittaminen uusiin aluehallinnon organisaatioihin puhutti muun muassa täällä eduskunnassa jo uudistusta koskevaa lainsäädäntöä käsiteltäessä

työn alla ovat muutoksen tukeen liittyvät erillishankkeet kuten lähipalveluiden kehittäminen kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen tukeminen ja kuntauudistuksen muutosjohtamisen tukeminen

yksitoista

edustaja rundgren on pyytänyt puheenvuoroon liittyen edelliseen lisäbudjetti

varmasti jokaiselle yliopistolle kaikki lisäeurot ovat tervetulleita mutta ei voi yleistää että kaikki yliopistot olisivat nyt vaikeassa taloudellisessa tilanteessa

olemme nyt luomassa suomeen kokonaan uudet kunnat jotka ovat niin vahvoja ja elinvoimaisia että ne pystyvät järjestämään asukkaidensa palvelut kehittämään omaa aluettaan ja vastamaan yhdyskuntarakenteen hajautumisen haasteisiin

äänestyksestä runkreen sekaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

osassa talous on tiukemmalla mutta ei läheskään kaikissa yliopistoissa

arvoisa puhemies

poliisin rakenneuudistuksen myötä poliisilaitosten määrä vähenee yhteentoista jolloin alueellinen viranomaisyhteistyö voidaan tehokkaasti organisoida poliisilaitosten ja aluehallintovirastojen väliseksi